olisin kysynyt onko todella niin että tämä asia on nyt tältä osin loppuun käsitelty vai vieläkö voi olla mahdollisuus hakea ratkaisua joka säilyttäisi uudellamaalla raideliikenteen

tämä kehysriihen kakku sen sijaan ei ehkä tullut uunista ulos kaikista tyylikkäimmässä muodossa mutta sisältö ja maku ovat kyllä kohdillaan ja toivottavasti jälkimaku lopulta kruunaa kaiken

kehysriihen tärkeimmän seikan voi tiivistää kolmeen kirjaimeen

ne ovat t y ja ö

emme hyppää silloin tuntemattomaan terveydenhuollon osalta mutta juuri siitä syystä meidän pitää nyt jo varautua ja valmistautua siihen aikaan ja sen takia on tärkeää että ensi vuoden alusta saamme esityksiä siitä miten terveyspalvelut jatkossa järjestetään

työ on se jolla suomi tulevaisuutensa turvaa työ on se jossa suomalaiset ovat hyviä ja näin ollen työ on myös se jota nyt on saatava suomeen lisää

tähän kehysriihi vastaa

me pärjäämme sisulla me pärjäämme ahkeruudella ja tässä suomalaisille annetaan mahdollisuuksia tehdä työtä käyttää niitä meidän voimavarojamme

tarkoitushan on että turvaamme kuntien kannalta tämän olennaisen osan palvelutuotantoa eli terveyspalvelut mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman toimivalla tavalla

kehysriihen päätöksistä voitaisiin nostaa esiin useitakin muun muassa osatyökykyisten työllistäminen pienituloisten ansioveron keventäminen oppisopimukseen ja ammatilliseen koulutukseen panostaminen joustavat hoitorahat alle kolmevuotiaitten vanhemmille ja niin edelleen

tämä on äärimmäisen keskeinen osa paitsi palvelutuotantoa sinänsä ja palveluita mutta myös kuntien kustannuksia ja sen puolesta on tärkeää että palvelumalli joka luodaan on sellainen että se on paitsi tehokas myös kustannustehokas

seikka joka muistaakseni vuosi takaperin nousi keskusteluun oli tämä lähialueyhteistyöhön kohdentuva resurssi ja tuki ja olisinkin kysynyt onko näitä sopimuksia ja niiden ajantasaisuutta pystytty tarkistamaan siten että rahat edelleen kohdentuvat tarkoituksenmukaisella tavalla

suomi on suuri maa missä tilanteet vaihtelevat alueittain

toisille aina uudistus on mahdollisuus toisille uhka

ymmärrän että tässäkin on saattanut olla näkemyseroja siitä miten tämä asia on tuotu ja missä järjestyksessä näitä asioita olisi pitänyt tuoda

kuitenkin oma näkemykseni on sen tiedon perusteella mitä olen saanut että peruspalveluministeri risikko ei ole asian osalta viivytellyt niin kuin tässä on yritetty väittää vaan aivan yksimielisesti keskustan ja kokoomuksen välillä on sovittu että järjestys on se että ensin paras selonteko ja sitten vasta risikon esitys

hallitus ansaitsee saada kiitokset hyvästä työstä nuorisotakuun parissa ja erityisesti nyt tehtyjen oppisopimuspäätösten osalta

toivottavasti hallituksen toimet johtavat siihen että oppisopimuksen suosio kasvaa ja meillä on hyviä esimerkkejä

meidän on jatkossakin pohdittava sitä kuinka saisimme kehitettyä omaa malliamme siihen suuntaan että se on sekä useammalle koulutusta tarvitsevalle että myös yrityksille nykyistä houkuttelevampi

toinen seikka johon haluan tässä yhteydessä kiinnittää huomiota on asia joka lähestyy työtä hieman toisesta suunnasta

data jota viranomaiset keräävät jotain tiettyä omaa tarkoitusta varten voi yhdistettynä johonkin toiseen tietovarantoon poikia aivan uudenlaisia palveluita palveluita jotka koskaan eivät ehkä olisi nähneet päivänvaloa viranomaisten toimesta ja nyt uskon kovasti että tämä mahdollisuus avaa ovet innovaatioille ja myös liiketoiminnalle

tämä on osa päätöksiä joita varmasti tarvitaan yhteiskunnassamme jotta meistä tulee toimintaympäristö joka vastaa tulevaisuuden haasteisiin ja tarpeisiin ja joka on innovatiivinen ja kiinnostava ict puolen yrityksille

tänään on kuultu tämän sixpack hallituksen kehysriihen esitykselle tämmöinen viiden paketin ratkaisuvaihtoehto perussuomalaisilta

mutta vaikka te sanotte perussuomalaisista että teillä on paremmat paketit kuin hallituksella niin emme tänään kuulleet keskustelussa mitä ne paketit sisältävät

teillä on lupauksia siitä että teidän paketeissanne tulee automaattinen palkkatuki satojen miljoonien eurojen energiaveroalennus kotitalousvähennyksen kasvattaminen ja myös kuntien valtionosuuksiin lisäystä

mistä te aiotte nämä lisäykset kustantaa

tähän ei ole tullut vastausta ja tätä jäämme mielenkiinnolla odottamaan

toivottavasti tämä ei tarkoita sitä että perussuomalaiset ovat nämä lupauksensa kustantamassa meidän tulevien polvien kukkarosta

on mukava huomata että emme ole kovinkaan eri linjoilla loppujen lopuksi ja huomaan myös ed

budjetissa on esitetty maahanmuuttopolitiikan osalta tavoite että työperusteinen maahanmuutto saataisiin vastaamaan sekä laadullisesti että määrällisesti työmarkkinoiden tarpeisiin

mielestäni se ajatus siitä että poistetaan raja aidat erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon väliltä on se perusajatus jolloin saadaan erikoissairaanhoidon osaamista sinne terveyskeskuksiin ja sinne lähelle sitä asiakasta jolloin vielä erityisempi ja e jolla jolloin kaikilla on mahdollisuus saada läheltä sitä tarvitsemaansa erityispalvelua

mutta ehkä tähän voi kevennyksenä sen verran todeta että on hyvä että tästä keskustellaan mutta toivottavasti tästä ei tule yhtä myrskyisää ja pitkää keskustelua kuin tuli presidentti obaman terveydenhuoltouudistuksesta yhdysvalloissa

toivon että tämä menee

ja ympäristövaliokunta voivat antaa lausunnon viimeistään kuudestoista huhtikuuta jos

pöydällepanoa varten esitellä

arvoisa puhemies

kuten keskustelussa on käynyt ilmi ulkomaalaislain muutoksen on tähän saliin tuonut eu direktiivi jolla pyritään yhtenäisiin turvapaikkaa ja toissijaista suojelua koskeviin määräyksiin sekä turvaamaan suojelun tarpeessa oleville vähimmäistason mukaiset edut kaikissa maissa

samoin pelle pantavaksi esitettä esitellään päivystyksen kolmas

huomasin istunto arktinen väitetään samoin pää veistoksen neljäsosia hyväksytty

kuten myös kuudessa siirroksettömän

meidän suomalaisten tulee kantaa vastuumme tukea aktiivista työperäistä maahanmuuttoa ja huolehtia että kotouttamisprosessit ja lupakäsittelyt kehittyvät tarkoituksenmukaisemmiksi

samoin kantavaksi veistoksen seitsemänsiä kun

weckström hyvältä samoin karista kaheksansia växter

meidän on kuitenkin myös samalla pystyttävä torjumaan laitonta maahanmuuttoa ja ehkäisemään epäinhimillisiä ja rikollisia toimintamuotoja joita laittomaan maahanmuuttoon liittyy

suopeus yhdeksänsiä hyväksyttävä

kun huomiseen

turvapaikanhakijoiden määristä tulevaisuudessa on esitetty erilaisia näkemyksiä ja paitsi tilanteiden vaihtelut kriisialueilla myös eun jäsenmaissa toteutetut muutokset käytännöissä saattavat heijastua suomeen

kasperi sen toista pidettävä istunto maksattaneen

tärkeätä on kuitenkin kuten valiokunnan lausumissakin todetaan että lain vaikutuksia seurataan monipuolisesti ja laaja alaisesti yhteiskunnan eri tahojen osalta ja tarpeen tullen lakia voidaan nopeallakin aikataululla tarkastella uudelleen

myös kotouttamiseen liittyvien prosessien sujuvoittaminen ja työllistymiskynnyksen madaltaminen ovat tärkeitä seurannan kohteita

edustaja savola tässä esitti huolensa suomalaisen ruuan tulevaisuudesta ja kyllä se nyt niin on että puhdas turvallinen laadukas kotimainen ruoka nousee juuri nyt pääministeri kataisen hallituksen myötä ansaitsemaansa asemaan

vihdoin tällä kaudella lähiruuan osuutta julkisista hankinnoista parannetaan ja pienyritysten sekä lähiruuan tuottajien osallistumista julkisten hankintojen kilpailutuksiin vahvistetaan

arvoisa puhemies

tärkeää on että kun tukijärjestelmiä nyt uudistetaan niin tuki saataisiin nimenomaan aktiivituotantoon eikä sitä kohdennettaisi sellaisille pelloille tai sellaisiin asioihin joilla ei sitten saada sitä hyötyä

on tärkeää että ne vähäisetkin rahat joita tälle alueelle on nyt kohdennettavissa toimivat kohdentuvat oikein eivätkä vääristä tuotantoa

kerjäämiskieltohan meillä on jo valmisteilla mutta olisiko suomessa esimerkiksi syytä harkita tanskan mallista melko tiukkaa suhtautumista jolloin kerjäämällä toimeentulonsa ansaitsevat jonkin aikavälin kuluessa poistettaisiin maasta

arvoisa puhemies

on ollut hyvä että euroopan unionissa tähän asiaan on nyt tehty tällainen linjaus ja yläikäraja ajo oikeudelle tosiaan on siinä määrin harvinainen että ei suomessakaan ole tarkoituksenmukaista tämmöistä asettaa

tärkeää tässä lakiuudistuksessa on se että ajokykyä ei määritellä enää numeron perusteella vaan lääkärintarkastusten perusteella

mielestäni tämä esitys tukee myös mielekästä ikääntymistä

monet tietävät miten pienyrittäjät verstailla ja muualla saattavat olla mukana seuraavan sukupolven kanssa hyvinkin pitkälle apuna ja voimavarana

arvoisa puhemies

suomen hyvinvointi ja kasvu perustuvat pohjimmiltaan yritystoimintaan ja yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen ja tässä vyönkiristystilanteessa tosiaan ministeriö ansaitsee kiitokset ja erityismaininnan tästä kasvurahasto kakkosesta

arvoisa puhemies

ensi vuoden budjettiesitystä on täällä salissa yritetty lytätä puhumalla muun muassa hukattujen mahdollisuuksien budjetista

jos vain on tuohon keltaiseen kirjaan malttanut perehtyä niin ei rehellisyyden nimissä voi mielestäni puhua hukatuista mahdollisuuksista

mutta itse kysymys olisi rakennerahastoista ei siksi että vinkuisin lisää rahaa vaan koska tilanne on hieman muuttunut niin nämä uudet kuviot sekoittavat tätä ja aiheuttavat epävarmuutta

budjetissa tehtävät panostukset nuoriin nuorten koulutukseen työllisyyteen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen ovat investointeja tulevaisuuteen jotka varmasti maksavat itsensä takaisin

on tärkeää että nämä nuorille kohdennetut palvelut ovat saatavilla tasapuolisesti ja koko maan laajuisesti

on myös tärkeää että näiden toimenpiteiden ohella jatketaan sitä linjausta että nuorille on tuottavuusohjelmasta huolimatta jatkossakin tarjolla harjoittelupaikkoja julkisella sektorilla

tämä syksy on osoittanut että kuntapäättäjät monet meistäkin tässä salissa olemme kiperän tilanteen edessä ja toimintamenojen kasvu on kunnissa jatkunut

vaikka kuntia tekohengitettäisiinkin opposition vaatimilla miljoonien lisäsummilla joudumme kunnissa käärimään hihat

elvytys ja ennakointi turvaavat sen että suomella on mahdollisuus lähteä reippaasti nousuun ja kun sen aika on tulossa siihen pitää olla valmius

pidän erittäin tärkeänä että nyt kohdennetaan varoja myös investointeihin ja muun muassa perustienpitoon liityntäpysäköinnin kehittämiseen tieverkon kehittämiseen ja tieverkon parannustöihin

jotta kasvuun asuntotuotannon haasteisiin aluerakenteen toivottuun kehitykseen ja logistisiin tarpeisiin voidaan vastata infran parannushankkeita on voitava kohdentaa erityisesti niille alueille joilla niistä on osoitettavissa suurimmat hyödyt eli väistämättä edelleen kasvavalle helsingin seudun alueelle

esimerkkinä haluan mainita klaukkalan ohikulkutien jolla tulee olemaan merkittävät vaikutukset sekä logistisen toimivuuden liikenteen turvallisuuden että asumisen ja alueidenkäytön kannalta

omalta osaltani olen erittäin tyytyväinen siihen että hallitus tekee vastuullista talouspolitiikkaa ja tällä budjetilla tehdään tulevaisuutta ja autetaan suomi selviytymään yli vaikeiden aikojen

arvoisa puhemies

vaikka oppilaskohtaisesti summasta ei tule suurta ja kuten uusmaalaisten puheenvuoroista on tänään kuultu paikoin summa on kovin vaatimaton on panostus siitä huolimatta tärkeä signaali ja tervetullut apu koulutuksen järjestäjien näkökulmasta

tärkeää on myös että meillä on pätevä ja osaava opetushenkilöstö ja hallituksen panostukset tämän lähtökohdan toteutumiseksi ovat oikean suuntaisia

koulujen toimintaympäristöön vaikuttaa myös nuorten lisääntynyt pahoinvointi minkä osalta on tärkeää pystyä reagoimaan kasvaneisiin tarpeisiin kouluterveydenhuollon ja varhaisen puuttumisen toimenpiteiden osalta

lisäksi miljoonan euron suuntaaminen maahanmuuttajataustaisten opettajien täydennyskoulutukseen on tarpeellinen

myös historiallinen yliopistoreformi etenee hyvää vauhtia ja tuo muassaan yliopistoille niiden kaipaaman taloudellisen ja hallinnollisen autonomian

yliopistosektorin toiminnan turvaamiseksi on olennaista että erilaisten kustannusten nousu on voitu huomioida rahoituksessa

itse näen kuitenkin että kun elämme aikaa jossa joka tapauksessa postipalvelut ovat muuttumassa niin tämä tuo meille enemmän mahdollisuuksia kuin uhkakuvia etenkin kun tässä taustalla on tämän direktiivin muutos joka on väistämätön

arvoisa puhemies

opetusministeriön hallinnonalalla onkin tämän hallituksen toimesta saatettu käyntiin monia tärkeitä kehityshankkeita joita olisi pitänyt toimeenpanna jo edellisen hallituksen aikana

posti jaetaan edelleen jokaisena arkipäivänä ja postipalvelut turvataan koko maahan

lisäksi myös vanhusten kotiin tapahtuva jakelu turvataan tämän lain myötä

aikaisemminhan tätä ei ole lakisääteisesti määritelty

nuoriso ja kulttuuriministeri wallinin toimialalla hallitus on osoittanut panostuksillaan nuorisotyön tärkeyttä ja tarvetta nuorisotyön muotojen uudistamiseen nykyistä tarvetta vastaaviksi

postitoimipisteiden osalta näen että erityisesti maaseudulla jossa palveluajat eivät välttämättä ole palvelleet etäällä työskenteleviä postitoimipisteiden sijaitseminen esimerkiksi kauppapalveluiden yhteydessä

öä palveluiden

muutama huomio kuitenkin kuten itellan hallintoneuvosto on osaltaan esittänyt joita olisi hyvä tarkastella vielä valiokuntakäsittelyssä

budjetissa näkyy myös positiivisella tavalla panostus ennalta ehkäisevään toimintaan ja liikuntaan osoitettujen määrärahojen lisäyksenä siten että painopiste on terveyttä edistävän liikunnan ja kansalaistoiminnan sekä lasten ja nuorten liikunnan ja eettisen yhteiskuntavastuullisen kansainväliseen menestykseen tähtäävän huippu urheilun osalla

yksi on palvelutasovaatimukset

on tiedossa että eräissä eu maissa tullaan kilpaileville yrityksille asettamaan voimakkaita vaatimuksia esimerkiksi belgiassa

toinen on tämä valtiontukimahdollisuus jonka osalta voisi vielä harkita etukäteen tehtävien

aikaisemmin puheenvuorossaan ministeri wallin totesi myös nuorisosektorin ja hyvinvointisektorin lähenevän toisiaan mikä osoittaa etteivät lasten ja nuorten asiat ole vain yhden sektorin asioita

tämä voi myös new orderit hyväksytään että maa siellä

onkin tärkeää että hallituksen lapsi ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman toimeenpano otetaan tosissaan myös muilla hallinnonaloilla kuin yksin opetusministeriön nuorisoyksikössä

verovapaa kulttuuriseteli otetaan käyttöön ensi vuonna liikuntasetelin ohelle

käyttöönoton kannalta on olennaista että siitä ei tehdä liian monimutkaista ja että sen käyttö on mahdollista myös yksinyrittäjille sekä että sitä voidaan käyttää myös mahdollisimman laajasti erilaisissa kolmannen sektorin ja harrastepohjaisten yhdistysten kulttuuritapahtumissa

vahasalon äsken esittämään näkemykseen siitä että taiteen perusopetukseen on syytä panostaa nykyistä enemmän

nyt kun ministeri vaihtuu perjantaina omalta osaltani haluan kiittää ministeri sarkomaata siitä panostuksesta jonka olette tehnyt suomalaisen sivistyksen eteen

nuorisoministeriltä haluaisin kysyä kun nuorisopolitiikkaa ohjaa tämä valtioneuvoston lapsi ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelma lanuke jota nuora vuosittain arvioi ja viime kaudella ei saatu kertaakaan tähän saliin ajankohtaiskeskustelua lapsi ja nuorisopolitiikasta olisiko tällä kaudella jo mahdollisuus siihen

varhaiskasvatushan on pitkään nähty jo osana kasvatus ja koulutuspolitiikkaa ja useat suomen kunnat ovat jo aika päiviä sitten siirtäneet varhaiskasvatuksen osaksi sivistyspalveluita

olisin kysynyt tulevalta varhaiskasvatusministeriltä missä vaiheessa on tämä päivähoitolain uudistus ja ollaanko siihen paneutumassa tässä ensi vuoden aikana

todellakin hallitus on lähtenyt ripeästi liikenteeseen mikä on todella hyvä sillä tekoja tarvitaan

valtiovarainministeriön tavoitteena on myös valmistella ehdotukset kuntasektorin tuottavuustavoitteiksi ja laatia kunnille tuottavuusopas

mutta tosiaan tässä hallitusohjelmassa oli asetettu aikataulu jonka mukaan listan kuntien poistettavista tehtävistä ja velvoitteista piti olla valmis jo budjettiriiheen mennessä

onko näistä tuloksista tai hyväksi havaituista malleista tarkoitus raportoida eduskunnalle jossain vaiheessa tai antaa selontekoa

minkälaisella aikataululla tuottavuushaasteiden kanssa kamppaileva kuntasektori voi odottaa tätä suunniteltua tuottavuusopasta

olisi hyvä kuulla siitä missä vaiheessa työssä ollaan

kuntien talous on todella hankalassa tilanteessa ja tehtävien ja velvoitteiden karsiminen edesauttaisi varmasti sitä että kunnat voisivat keskittyä paremmin niihin ydintehtäviin jotka on joka tapauksessa hoidettava eli turvaamaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen ja hyvinvointiin liittyvät palvelut

kun viime päivinä on kuultu melko ristiriitaista keskustelua tähän jalkaväkimiinat korvaavaan menettelyyn liittyen olisi hyvä kuulla onko ministeriöllä jo selkeä linjaus siitä korvaavasta menetelmästä

mutta toinen kysymys

mitä käytännössä tämä tarkoittaa puolustuksemme osalta missä toiminnoissa on tarkoitus lisätä ostopalveluita tai yksityisen sektorin roolia

arvoisa puhemies

oli hyvä kuulla ministeriltä tästä itämeren alueen maiden yhteistyöstä

olisin vielä kysynyt mitä on menossa eun osalta ja olisiko esimerkiksi eun kautta mahdollista vaikuttaa maatalouspolitiikan uudistamiseksi itämeren alueella ja toisaalta olisiko paikallaan käydä täällä täysistuntosalissa jonkinlainen keskustelu itämeri yhteistyön vahvistamisesta ja siitä mitä siihen kuuluu

arvoisa puhemies